on aivan keskeistä että todellakin kaikessa päätöksenteossa mutta varsinkin kunnallisessa päätöksenteossa on mekanismit joilla lapsia kuullaan tietysti heidän kehitystasonsa mukaisesti

että lasten kehitystason mukaisesti heitä otetaan mukaan päätöksentekoon

itse käytän sanontaa että heidät altistetaan sille kokemukselle että sillä on väliä mitä sanoo että heidät altistetaan sille kokemukselle että kun äänestetään ja yhdessä päätetään niin se oikeasti myös toteutuu

ja jos väitteet yksinkertaistuvat tai tarkoitti sitten edustaja niinistö sanonnallaan mitä tahansa minä en voi ymmärtää mitä varmistimen poisto muuta tarkoittaa mutta kun sanotte että tarkoititte jotain muuta niin tietenkin luotan siihen että tarkoititte joka tapauksessa jos parlamentarismi on jotakin pahaa siis se että kansalaiset äänestävät monimuotoisesti erilaisia arvomaailmoja niistä arvomaailmoista kootaan hallitus joka nauttii eduskunnan luottamusta ja sinä päivänä kun se ei sitä nauti se hallitus lähtee niin siinä on kyllä jotakin minkä osalta luulen että on hyvä että keskustellaan vielä monta kertaa siitä mitä se tarkoitti

mutta vielä ed

esimerkkini ei koskenut puolueen niitä kattokampanjoita joissa on kaikki ehdokkaat tasavertaisesti esillä

tässä on hyvin monta muutakin asiaa

silloin nimenomaan ei ole kysymys omasta kampanjasta ei ole kysymys siitä kampanjasta johon itse ehdokas tai hänen tukiryhmänsä on aktiivisesti osallistunut vaan kysymys on semmoisesta puolueen tai piirijärjestön tai paikallisosaston kaikille ehdokkaille tasapuolisesti tekemästä kampanjasta esimerkiksi tyypillisesti kadunvarsijulisteet tai niiden toisinnot tai yleismainonta

on totta että siinä kohdassa kun puhuttiin saamen kielen roolista tässä euroopan neuvoston asetuksessa ei mainittu ruotsin kieltä mutta täällä on kansallisten kielten osuudessa sitten ruotsin kielestä kerrottu

myönnän kun kansalliset kielet on nostettu toisella kohtaa ja kun eduskunnalle on vastikään raportoitu sitten myös kielikertomus että tässä on tämmöinen kömmähdys

oma esimerkkini koski sitten tämmöistä paljon pienempää valikoidumpaa joukkoa joka tarjosi vain osalle meistä ehdokkaista tietyillä kriteereillä paikkaa

ja vaikka sekään ei ollut alun perin alkuunkaan oman kampanjani osa mutta koska suostuin ja annoin heille luvan minuakin mainostaa niin katsoin että se laskennallisesti on hyvä ilmoittaa

arvoisa herra puhemies

vielä kerran kaksi asiaa nyt käsittelyssä olevasta perustuslaista ja presidentin toimivallasta

mutta silloin jos on kysymys tästä puolueen kaikille ehdokkaille tasavertaisesti tarjoamasta pohjasta niin se ei ole omaa ilmoitusta ja hyvä että tämä

juristin puhetta oli mukava kuunnella tervetuloa ministeri rinne

ei lähdesuoja ei tässä laissa miltään osin murru

presidentille jää jatkossakin merkittävä eurooppalaisittain poikkeuksellisen suuri valta johtaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ulkopolitiikkaa sekä mikä mielestäni oli erittäin tärkeätä nimittää muun muassa tuomarit

te asetitte ne raamit ne juridiset raamit sekä talouden raameihin että näihin eu sitoumuksiin ja olin todella iloinen että mainitsitte myös ne sitoumukset jotka suomi on yhtenä eun jäsenenä tehnyt taloutensa huolehtimisesta

näette kuinka monta syytä on olla esteellinen ja ajatus siitä että ne kaikki syyt yritettäisiin etukäteen tyhjentää siihen listaan mikä pitää antaa on syvä mahdottomuus

zyskowicz on siinä oikeassa että vaikka tällä ei ole merkittävää rahallista merkitystä korkeintaan joitakin miljoonia niin nekin miljoonat ovat kyllä tervetulleita muuhun käyttöön

kun nyt kotietsintä voidaan tehdä ilman tuomioistuimen lupaa ja ilman valtuutettua joka nimenomaisesti vielä koko ajan valvoo että muun muassa lähdesuojaa ei lainvastaisesti murreta niin tämä esitys parantaa merkittävässä määrin toimittajien suojaa

keskustelu

presidentillä on jatkossakin paikka kansakunnan kaapin päällä suuri johtajan mahdollisuus osaltaan ja omilla toimivaltuuksillaan johtaa tätä maata ei olla seremoniallinen mestari

se vaatisi silloin sitä että muun muassa pitäisi luetella kaikki läheiset ystävät mutta myös ne ihmiset joita epäilee julkisiksi vihamiehikseen ja sukua hyvin laajasti ja niin edelleen

zyskowicz on myös siinä oikeassa että varmastikin kansan syvät rivit ajattelevat niin itsekin ajattelen ja hallitusohjelma ajattelee samalla tavalla että aina kun voidaan vanki on siirrettävä omaan maahansa

tarkastusvaliokunta on tänään kuunnellut muun muassa komissiota niistä raameista joihin suomi on ja suomen sanaanhan voi luottaa sitoutunut ja siinä yhteydessä kyllä ne huolet että niitä rakenneuudistuksia ei saada vietyä loppuun nousivat erittäin hälyttävästi esiin

sekä hovioikeuksissa että hallinto oikeuksissa tarvitaan samanlainen rakenteellinen remontti kuin tehtiin tämän vaalikauden alussa käräjäoikeuksissa

sen takia tämän vaalikauden alussa suomen oikeusministeri on ollut siis minä itse olen ollut erittäin aloitteellinen ja yhdessä espanjan ja muutaman muun eu maan kanssa saanut aikaan eu prosessin jossa vankien siirtämistä eu maasta toiseen helpotetaan jopa niissä tilanteissa kun prosessit ja valitukset ovat vielä kesken ja tämä prosessi on edennyt eu prosessiksi poikkeuksellisen nopeasti

jatkossa kaikille meille kansalaisille mutta myös suomen kanssa tekemisissä oleville muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille on selvää mitä tapahtuu jos valtioneuvosto ja presidentti ovat eri mieltä eli että eduskunta se parlamentti parlamentarismin mukaisesti päättää ristiriitatilanteissa mikä on suomen kanta mutta se ei poista tasavallan presidentin arvovaltaa eikä toimivaltaa

vaikka täällä yhdessä puheenvuorossa väitettiin että se käräjäoikeusuudistus ei onnistunut niin omasta mielestäni jos ajatellaan mitä kaikkea jälkipyykkiä hallinnonuudistuksesta tällä vaalikaudella on pesty niin käräjäoikeusuudistus on kyllä onnistunut todella hyvin

mutta jos toimittaja tekee itse vaikkapa veropetoksen omassa verotuksessaan niin on päivänselvää että ei toimittajalla silloin ole sen kummempaa suojaa tietokoneella kuin muullakaan kansalaisella ja silloinkin siis näissä tilanteissa kotietsinnässä on suoja sille ettei sieltä samalla lähde mitään

ja siinä näkökulmassa se kuva kun te kuvailitte trimmattua urheilijaa joka kaatuu siihen että hän säästää liikaa energiaa suomen kansanta loudesta ei kyllä tarkastusvaliokunnan näkökulmasta ollut trimmattu urheilija

siltä osin nämä merkittävät omaisuudet pitää jo nyt ilmoittaa ja myös itse olen ilmoittanut tältä osin kuin ministeri itse vastaa

meillä on näitten taloudellisten raamien ja myös ihan tolkun kannalta liikaa hallinto oikeuksia ainakin yksi kappale ja hovioikeuksia

sen sijaan en tiedä yhtään tilannetta jossa olisi niin että jonkun puoliso olisi ministerin holhouksen alla ja tältä osin siis suoraan ilmoitettavissa

se on yhä tuottavuuttaan alentava monella tapaa rakenteissaan tuhlaava sen takia huonompaa palvelua ja huonompaa kilpailukykyä aikaansaava

mitä taas tulee valitusoikeuksien rajoittamiseen niin tämän vuoden alusta eli nyt jo ensimmäisiä viikkoja on ollut voimassa erittäin radikaali valitusoikeuksien rajoittaminen rikosprosesseissa jonka nimi on jatkokäsittelylupa

jos tämä auttaa tätä tilannetta hahmottamaan ministeri ilmoittaa siis ne mitkä koskevat häntä itseään omaa lastaan sekä näissä tilanteissa mitkä nyt ovat tulleet esiin

sen takia korkeimman oikeuden entinen presidentti leif sevon johtaa tällä hetkellä työryhmää joka katsoo näitä molempia ja sen takia myös molempia hallintoa ja hovia että löydettäisiin mahdollisimman oikeudenmukainen ja tasapainoinen ratkaisu myös aluepoliittisesti

epäselvyys ja aukko perustuslaissa ei ole mikään saavutus eikä luo mitään erityistä mahtavaa toimivaltaa tasavallan presidentille

sitten on ihan erikseen valtava mahdollisuus niitä tilanteita joissa ollaan jäävejä ja ajatus että nämä kaksi laitettaisiinkin päällekkäin on kyllä aika kestämätön ja hankala itse asiassa mahdoton toteuttaakin

tarkoitus on lisätä asunto osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa myös osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan

se on myös tämän hallituksen saavutuksia

tämä hallitus kun edelliset vastaavat yritykset olivat kaatuneet huonoon valmisteluun ja osittain myös tuomioistuinlaitoksen omaan kritiikkiin on siis voimakkaasti lähtenyt sille tielle mistä ed

arvoisa puhemies

lopuksi vielä odotan että oikeusministeri henriksson vaikka perustuslakivaliokunnassa sitten kertoo miten etenee sitten tämän muutoksen jälkeen kun perustuslaki tulee voimaan sen jälkeen yksinkertaisella enemmistöllä hyväksyttävä laki kansalaisaloitteesta joka edistää suomalaista demokratiaa historiallisella tavalla

mutta on selvää että veronmaksajien rahaa tässä kriisitilanteessa kun ajatellaan että meidän täytyy saada ne talousrikokset vielä nopeammin tutkittua ja hallintopuolellakin on vielä joitakin pullonkauloja käsittelyajoissa ei ole järkeä käyttää niin paljon seiniin kuin me tällä hetkellä käytämme semminkin kun vuokrat ja remonttikustannukset eivät ole ihan halvimmasta päästä

se tunne tuli esiin asiantuntijakuulemisissa aika monella meistä ja nyt puhun enemmänkin omissa nimissäni kuin valiokunnan puheenjohtajana

edellinen oli enemmänkin ehkä rakentamisen ja alun tarpeita painottava mutta nyt siis pysyvämmän kestävämmän myös ympäristön kannalta kestävämmän asumisen näkökulmasta tehty

se saako käyttää saunaa ei olisi niin suuri kysymys jos ei se rinnastuisi semmoiseen tilanteeseen että saako istua tietylle penkille tai pitääkö mennä bussin takaosaan

myös päättäjien ja viranomaisten näkemykset ovat selventyneet sen suhteen miten väestörakenteen asumistarpeiden alueellisen kehityksen ja elinympäristön muutokset otetaan huomioon parantamalla rakennusten elinkaarta ja vähentämällä ympäristörasitetta

sen kuntoon laittaminen on nyt otettu niin tärkeäksi prioriteetiksi että sen takia me emme pääse muun muassa käräjäoikeuksissa toisena vuonna peräkkäin ihan tähän huippulukuun

se symboli ja ajatus siitä että meillä tässä talossa on joukko ihmisiä jotka on palkattu tänne laillisesti mutta me haluamme pienillä yksityiskohdilla osoittaa että he ovat jotenkin alempiarvoisia on väärin ja siitä syntyy ainakin minulle se sama häpeän tunne minkä edustaja myllykoski täällä hyvin kuvasi

täällä kysytään maksumiestä

arvoisa herra puhemies

kyllä täytyy sanoa että jää mielenkiintoiseksi alaviitteeksi suomen parlamentin historiasta mihin suomi kiinnittää tämmöisenä päivänä huomiota kun on onnistuttu neuvottelemaan tulos johon on saatu myös ne maat mukaan jotka tähän asti ovat hangoitelleet vastaan

uudella lailla ei muuteta nykylain pääperiaatteita eikä muuteta olennaisesti yhtiön tai osakkaiden oikeuksia tai velvollisuuksia

lauslahdelta että muutama ärrä ja pärrä kyllä siellä on ollut tilanteita joissa koko viikkona koneet eivät toimineet kunnolla

näissä tiloissa ei ole ahtautta

mutta kysyisin niin kuin ministeri sanoi ilmasto lämpenee koko ajan päästöt ovat yhä aivan liian vaarallisella tasolla mitä muuta täytyy ja nopeasti tehdä vaikka nyt on tietysti syytä onnitella ja nauttia siitä että suomikin on ollut osana tekemässä historiaa

sinne mahtuvat kaikki muutkin talon työntekijät eivät siis pelkästään kansanedustajat vaan kaikki sekä korkeasti että matalasti koulutetut tämän talon lähes tuhat työntekijää

sen sijaan tarvittavia muutoksia on ja ne liittyvät lähinnä menettelytapojen ja sääntelyn selvennyksiin taikka johtuvat esimerkiksi taloyhtiöiden ja osakkaiden teettämien rakennustöiden yleistymisestä asumismieltymysten muuttumisesta sekä rakennustekniikan ja rakentamista koskevien vaatimusten kehittymisestä myös uusista tarpeista asua ekologisesti kestävämmin muun muassa säästää vettä

se on tässä esityksessä

sen sijaan perustuslain muuttamisen valtakirja on nykyisessä ja tässä esitetyssäkin muodossa vain ja ainoastaan eduskunnalla

kiitos sekä hallituksen että eduskunnan tähän asiakirjanhallintajärjestelmään yhteinen muuten poliisin kanssa siinä on huomioitu meidän yhteistyötarpeemme hallitus esitti jo nyt päänavauksen että me saamme rakennettua sen asianhallintajärjestelmän ihan uudelle tolalle

mikä historiallinen voitto tulee olemaan seuraava tämän hallituksen voitto tässä asiassa

pestä itseään tällä suihkulla vaan heidän on mentävä toisenlaisiin suihkuihin

minä olen ollut edellisessä perustuslain muutosprosessissa perustuslakivaliokunnan jäsen myös hallituspuolueen jäsen samassa yhteydessä ja tunnen sen prosessin

siinä ei ole semmoista julkisuutta kestävää normaalia hyvän käytöksen traditiota mikä tässä talossa pitäisi olla

mutta kyllä niitä ärriä ja pärriä ei käy kieltäminen niitä on jouduttu oikeuslaitoksessa ja myös oikeusavussa päästelemään viime vuosina liikaa

uudella lailla parannetaan osakkaiden tiedonsaantia mikä edistää kiinteistönhoidon jäntevyyttä

perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita

olen aivan varma myös arvoisat sosialidemokraatit ne viimeisimmät puheenvuorojen pitäjät että asiantuntijat tulevat kertomaan teille löytyykö tai onko se millään tavalla hyväksi että perustuslaissa on potentiaalisesti keskeisten valtaoikeuksien käytössä epäselvyys jos joskus syntyy ristiriita

nyt se epäselvyys ollaan ratkaisemassa tavalla jossa kun sitä loppusuoralla taxellin komiteassa tehtiin kaikilla kolmella suurella puolueella myös sdpllä oli aivan keskeinen rooli nimenomaan tämän ratkaisutavan löytämisessä

se tulee jäntevöittämään sitä tapaa millä suomalaisesta keskeisestä varallisuudesta taloista pidetään huolta niitä remontoidaan ajoissa ja remontoinnissa katsotaan myös pitkällä tähtäimellä sitä mikä on järkevää energiankulutuksen vähentämiseksi hyvän asumisen laadun saavuttamiseksi

ja jos se nyt vielä perustuslakivaliokunnassa muuttuu vielä paremmaksi niihin suuntiin mitä suoraan sanoen olisi ollut tehnyt mieli jo muuttaa tässä hallituksen esityksessä mutta en halunnut herkkää kompromissia rikkoa niin tämähän vaan paranee

tiedän että ministeri edellisessä tehtävässään teki historiallisen sankarityön tosiasiassa linjaamalla sen että eläkeyhtiöiden hallitusten johdon pörssisijoitukset ja muut on julkaistava ja tiedän että hän on suuri avoimuuden ystävä

söderman on tänään esittänyt vaan parantaa sitä kokonaisratkaisua jossa jatkossa suomen perustuslaissa ei ole edes potentiaalisesti epäselvää miten valtaa käytetään

vältytään niiltä tilanteilta joita nyt harvinaisen usein vielä valitettavan usein nähdään että ollaankin sitten pakon edessä ja käytännössä ei ole juurikaan ostajan markkinat kun putkiremonttia tilataan vaan ollaan aivan myöhään liikkeellä ja on myyjän markkinat

jatkossakin perustuslaillisista asioista päättää eduskunta yleensä kaksilla valtiopäivillä kansa siinä välissä ja tasavallan presidentin valtakirja liittyy aivan toisiin kysymyksiin jatkossakin ennen kaikkea ulkopolitiikan johtamiseen yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

se koskee kunnanhallitusta valtuuston puheenjohtajia ja maankäytön elimiä mutta ei esimerkiksi suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajia

suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat tunnettuja keskeisiä vallankäyttäjiä ja kun esimerkiksi greco ja muut jotka arvioivat suomalaista korruptiota ja arvioivat suomea sanovat että jos suomessa on ylipäätänsä vakavaa korruptiota se on kunnallisessa päätöksenteossa

erkki virtanen jo poistui mutta tasavallan presidentti on nytkin jo sidottu yhteistoimintaan valtioneuvoston kanssa ja se on sujunut loistavasti ja se on sitä jatkossakin

on erittäin tärkeätä että me tällä lailla pystymme helpottamaan yksinkertaisella päätöksenteolla niitä normaaleja modernin tietoyhteiskunnan palveluita joita asunnoissa tarvitaan

arvoisa herra puhemies

edustaja mustajärvelle totean että hän todellakin ihan suoraan sanoi että kysymys on poliittisesta mielipiteestä eikä hän toisin kuin perussuomalaiset väittänyt että se olisi juridinen mielipide ja että jatkossa eusta eroaminen olisi vaikeampaa tai mahdotonta

tältä osin ei olla siis muuttamassa mitään

siitä näkökulmasta olisi todella tärkeää että eduskunta vielä laajentaisi tämän sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden koskemaan kaikista tärkeimpiä päättäjiä eli valtuutettuja

niin ikään paitsi hissit ja tietoliikenne niin myös sitten kun osakas on tehnyt omassa huoneistossaan sellaisen remontin josta tosiasiassa on hyötyä yhtiölle sitten kun yhtiö tekee siihen liittyvän remontin niin selkeytetään sääntöjä siitä että osakas näissä tilanteissa mutta tietysti vain näillä edellytyksillä on oikeutettu sitten kustannustenjaossa saamaan hyvitystä jo tekemästään työstä

sen sijaan jään mielenkiinnolla odottamaan myös edustaja saarakkalan ja muiden kykyä perustuslakivaliokunnassa tätä aivan käsittämätöntä oppiaan puolustaa ja saada yhtäkään asiantuntijaa väittämään että suomen perustuslaissa tässä esityksessä olisi tällainen kohta saatikka edustaja kettuselle

kaupunkirakenteen ympäristöystävällisyyden tiivistämisen järkevän asuntopolitiikan ja joukkoliikennepolitiikan näin täällä ministeri vehviläisenkin juuri kannalta on tärkeätä että asunto osakeyhtiölaki ei muodostu ongelmaksi silloin kun halutaan olemassa olevalle tontille jolla on rakennusoikeutta rakentaa lisää

kun aikoinaan esittelin oikeusministerinä tämän kansalaisaloitteen suomen perustuslakiin niin se mitä toivoimme oli juuri senkaltainen vastaanotto kuin tänään täällä on arvokkaasti salissa nähty

se on päivänselvä ja on ihan selvää että siitä mitä säädöskokoelmassa painetaan ei seuraa se mitä oikeuslähteitä perustuslakivaliokunta on koko suomen itsenäisyyden ajan vakiintuneesti käyttänyt

erityisen paljon kiitoksia jo nyt valiokunnan puheenjohtajalle niistä selkeistä sanoista että aloite tulee saamaan kunnollisen käsittelyn enkä havainnut yhdenkään poliittisen ryhmän olevan sitä mieltä etteikö tästä kirjoitettaisi mietintöä hyvän perusteellisen käsittelyn jälkeen jolloin tämä historiallinen aloite saa myös sen oikean lopputuloksen eli tämä sali lopulta äänestää siitä

tämä on käytännössä ollut este joissakin järkevissä kaupunkirakenteen tiivistämishankkeissa ja nyt tällä esityksellä tehdään selvemmät säännöt rakentamattoman alueen luovuttamisesta

on tärkeätä että siinä asiantuntijakuulemisessa josta muun muassa puhemies on oikein korostanut että pitäisi käyttää avoimia kuulemismetodeita muun muassa näitä eduskunnan loistavia uusia internet kuulemismahdollisuuksia kansalaisetkin näkevät mitä tarkoittaa eläinten lajityypillinen käyttäytyminen ja kuinka se nykytarhoissakin on mahdotonta toteuttaa

arvoisa puhemies

mutta varmasti ikääntyvän väestön näkökulmasta se että jatkossa hissipäätökset syntyvät helpommin kun hissien kulut voidaan laillisesti jyvittää laissa tarjotulla vaihtoehdolla jossa hissistä suuremman osan maksavat ne jotka siitä eniten hyötyvät eli ylempien kerrosten asukkaat ja vastaavasti alempien kerrosten asukkaat maksavat selvästi vähemmän tuo tähän hissipäätökseen joka on keskeinen kysymys ikääntyvän kansakunnan ja myös tietysti erittäin tärkeä vammaisten perusoikeusnäkökulmasta semmoista järjestystä ja helppoutta

tämän kansalaisaloitteen yksi voima on se että asiantuntijakuulemisissa jokainen kuulee mitä asiantuntijat arvioivat puoleen ja toiseen ja tämä tulee lisäämään myös kansalaisten tieto

täältä on alkanut tietoutta tästä asiasta

näin ovat myös hissiasiamiehet ja muut hissialan asiantuntijat arvioineet että viimeinkin pääsemme rakentamaan hissejä niin että ikäihmiset voivat jatkaa kotona asumistaan lapsiperheiden elämä helpottuu ja erityisesti vaikeavammaisten arki paranee

arvoisa puhemies

näin lopuksi vielä kerran kiitoksia hyvästä keskustelusta ja vain näihin toiveisiin että tarkastusvaliokunta ei jätä tätä tähän vastattakoon että itse asiassa kolmas ponsi on rakennettu juuri niin että näin ei pääse käymään

arvoisa herra puhemies

tänä aamuna kun puhuin ministeri kiurun kanssa niin tuli hyvin optimistinen käsitys siitä että valtioneuvostolla on valmiuksia paitsi katsoa totuutta silmään myös kertoa mitä nyt tapahtuu

on ymmärrettävää näitten lukujen valossa että olen tyytyväinen budjettiesitykseen sillä siinä lisätään oikeuslaitoksen voimavaroja tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja erityisen tärkeänä pidän sitä että syyttäjälaitoksen hyvä kehitys jatkuu tässäkin budjetissa

kun lasku tulee itselle niin silloin kummasti se oma käytös

näin se automaattisesti palaa myös tarkastusvaliokunnan pöydälle ja tälläkin tavalla varmistetaan se että eduskunnan puolelta ote ei katoa

kiitos ei

keskusteluun on